totopeleistä saatavat tuotot ovat todellakin hevostalouden merkittävin rahoituslähde ja tämä arpajaisveroasteen korotus vähentää peleistä muodostuvaa tuottoa ja heijastuu yleisesti hevostalouden toimintaedellytyksiin hevosharrastustoimintaan ja alan työllisyyteen kielteisesti

näistä syistä kannatan edustaja mustajärven hylkäysesitystä ja myös esitystä lausumaksi

arvoisa herra puhemies

neljä asiaa tähän kehykseen liittyvän rakennepoliittisen ohjelman tavoitteista joissa on kyllä paljon hämärää

nyt käsittelyssä oleva sähköisen viestinnän urkintalaki lex nokia on tyyppiesimerkki yhtiövallan käytöstä ja sen vaikutuksista tässä maassa

ei ole myöskään kerrottu mikä olisi brutto ja nettosäästön suhde jos laitoshoitoa todella korvattaisiin avohoidolla

käytännössä tämä voi merkitä jäljellä olevan laitoshoidon mittavaa alasajoa ilman että takeita avohoidon kehittämisestä on

nokia on toki pakottanut lainsäätäjiä tekemään mieleisiään ratkaisuja ennenkin ja turhaan ei täällä ed

jo nyt tiedämme että synnytysmatkat pitenevät ja siihen liittyvät riskit kasvavat ja esimerkkejä saamme iltapäivälehdistä lukea tämän tästä

ja huomenna saattelemme täällä valiokuntakäsittelyyn yritysten kelamaksun poistamisesitystä ja se jos mikä hyödyttää suuria nokian kaltaisia yrityksiä

nyt nokia tahtoo itselleen poliisiakin suuremmat valtuudet puuttua työntekijöidensä perustuslaillisiin oikeuksiin ja yksityisyyden suojaan

on häikäilemätöntä vallantäyteyttä painostaa kulissien takana lainsäädäntöä valmistelevia virkamiehiä poliitikkoja ja etujärjestöjä

nokia ja ek haluavat suuryritysten sisällä työnantajalle pakkokeinolainsäädännön kaltaisia poikkeuksellisia oikeuksia

tästä me vasemmistossa puhumme emmekä suinkaan kutsu poliiseja yrityksiin kuten täällä ed

monet pienet kunnat ovat satsanneet pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja saaneet työmarkkinatukimaksunsa pienenemään mutta suuret kaupungit kuuluvat edelleen miljoonamaksajiin

lex nokian valmistelu ja lakiehdotuksen sisältö osoittavat että yhtiö on käsittänyt yhteisvastuun ja eettisyyden aivan kummallisella tavalla

kunnissa on rajalliset mahdollisuudet työllistää mutta myös näissä oikeisto ja kokoomusjohtoisissa suurissa kaupungeissa puuttuu poliittista tahtoa löytää työtä ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä

median lähdesuojan murtaminen tämän lain seurauksena on merkittävä valtaus sensuurin suuntaan ja täällä ed

nyt kun valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja manninen on paikalla haluan tässä kysyä nimenomaan komennusmiesten matkakorvausten verokohtelusta ja ennen kaikkea niihin liittyvistä jälkiveroista ja jälkiverotuksen jatkumisesta

äkkiä ja suunnitellut suunnitella väkeä suunnitellaan irtisanottavan yritys rikkoo työehtoja rikkoo ympäristömääräyksiä tai muita

on selvää että yritys ryhtyy painostustoimiin jos tunnistetietojen perusteella käy ilmi että yrityksen työntekijä on ollut yhteydessä näissä asioissa mediaan ammattiyhdistysliikkeeseen työsuojeluviranomaisiin tai ympäristöviranomaisiin

miksi te ette suostuneet ottamaan valiokunnassa tätä oleellista tähän koko problematiikkaan liittyvää ongelmaa käsittelyyn

miksi siitä ei ole riviäkään valiokunnan mietinnössä

kysymys on siis työntekijöiden yksityisyyden suojan kaventamisesta ja työntekijöiden sananvapauden loukkaamisesta

itse asiassa lähimpien vuosien aikana tämä jälkiverottaminen tulee jatkumaan vanhan sekavan tulkinnanvaraisen lainsäädännön pohjalta ja sallii verottajan mielivallan jatkumisen

tätä lähdesuojan säilyttämisen ja sananvapauden yhteyttä ei lain valmistelussa ole huomioitu tai käsitelty ja se käy ilmi kyllä siitä ketä valiokunnissa on kuultu

tätä en itse ihmettele sillä jo rajun it kasvun alkuvaiheessa nokia muokkasi metallityöväen liiton johtoa suopeaksi rajuille työaikajoustoille vapauksille käyttää määräaikaisia työntekijöitä vuokratyövoiman laittomalle käytölle alihankkijoiden verille kilpailuttamiselle ja pienille palkoille

kun kuuntelin ja tuossa myöhemmin luin ministeri cronbergin vastauspuheenvuoron opposition työllisyysvälikysymykseen totesin että julkinen työvoimapolitiikka on käsittämättömän avutonta eikä perustu miltään osin talouskriisin vakavuuden käsittämiseen

nokia uhkasi synnyttää maahan oman it sopimusalan ja vastaavasti oman nokialaisen it ammattiliiton jos yhtiö ei saa metalli ja teknologiateollisuuden sopimusalan sisällä täydellistä autonomiaa

arvoisat edustajat vastustan tätä lakia ja tulen äänestämän lain hylkäämisen puolesta

jo pitkään tuotannon ja tuottavuuden kasvu moninkertaistuneet voitot ovat kasaantuneet harvoille ja veropolitiikassa pääomatulojen ja suurten tulojen verotusta on helpotettu

kapitalistisen kilpailuyhteiskunnan kovat arvot näyttävät ruokkivan suorastaan julmaa suhtautumista niihin ihmisiin joiden ei katsota enää olevan tarpeeksi hyödyllisiä

tästä syystä valtion omaa toimintaa karsitaan tuottavuusohjelmien nimissä kuntia kuristetaan siirtämällä niille valtion omia sosiaalisia velvoitteita ja ajamalla kuntia keskittämään ja yksityistämään palvelujaan

herra puhemies

ministeri katainen väisti loppupuheenvuorossaan kysymykseni siitä mihin on kadonnut budjettiesityksestä laivanrakennuksen innovaatiotuki

kaikki lisäpanokset joita kunnille tarjotaan on sidottu yksityistämisen edistämiseen palvelujen keskittämiseen yksikkökokojen kasvattamiseen ja yksityisten palvelumarkkinoiden edistämiseen

tässä salissa on aivan liian vähän kiinnitetty huomiota teollisuuden ja erityisesti vientiteollisuuden tilauskantaan ja työllisyyteen ja siihen että se on romahtanut

tämä hallitus uskoo markkinoihin vaikka yhä useammalla sektorilla tuotanto supistuu ja palvelujen kysyntä hiipuu

vaikka maa on vaipumassa syvään lamaan ja massatyöttömyyteen työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kuultavana olleet ministeriöiden edustajat jankuttavat edelleenkin työvoimapulasta

ministerit pekkarinen ja katainen vierailivat turussa muutama viikko sitten ja vannoivat ja lupasivat että jo tämän vuoden lisäbudjettiin ja ensi vuoden budjettiin määrärahaa telakkateollisuuden innovaatiotukeen myönnetään

avoin suuri kysymys on aikooko hallitus kantaa vastuunsa suomalaisen laivanrakennusteollisuuden ja mittavan osaamisverkoston säilymisestä

herra puhemies

pienillä telakoilla on parhaillaankin työn alla kotimaisia valtion tilauksia

tilausten työllisyysvaikutusta suomessa ja telakkapaikkakunnilla heikentää se että huomattava osa tilausten arvosta teetetään alihankinnassa joko suomen ulkopuolella muun muassa rungot tai suomessa ulkomailta tuodulla halpatyövoimalla jonka työehtoja firmat polkevat eivätkä myöskään huolehdi verojen ennakonpidätyksistä eikä muistakaan työnantajan velvoitteista

siihen vetoamalla on haluttu korkeintaan kurittaa pienituloisia ja edistää silpputyön ja työjoustojen lisääntymistä ja pakottaa pienituloisia ottamaan vastaan kaikkea tarjolla olevaa ehdoista piittaamatta

sama tavoite on leimannut myös työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa

ulkomaista halpatyövoimaa on tarvittu työehtojen polkemiseen ja palkkakehityksen patoamiseen ja niinpä nyt on selvästi yleisempää että osa aika pätkä ja jopa kokoaikatyöntekijät joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen

miten hallitus aikoo varmistua siitä ettei tilausten ja elvytyksen hyöty valu harmaan talouden keinottelijoiden taskuihin

tämä on tietoisesti valittua politiikkaa ja tätä politiikkaa ei todellakaan oppositio voi miltään osin tukea

syytä olisi paneutua harmaan talouden torjuntaan entistä voimakkaammin

tässä maassa tarvittaisiin kyllä tällainen kansanvallan totuuskomissio tutkimaan miten suuri raha ohjaa tämän maan lainsäädännön valmisteluja miten julkeasti yksityiset yritykset suuryritykset pyrkivät alistamaan nämä demokratian perustuslailliset elimet ja ajamaan omia intressejään eikä nyt ole kysymys vain nokiasta

eihän tästä ole pitkä aika kun suuret amerikkalaiset lääkeyritykset lobbasivat täällä eduskunnassa ja puuttuivat täällä säädettävään lääkelainsäädäntöön

täytyy sanoa että lämpimästi kannatamme tällaisen parlamentaarista työtä tukevan ja laajentavan työryhmätyön käynnistämistä

mielenkiintoinen oli myös edustaja kääriäisen viimeinen toteamus jossa hän tätä jatkuvaa nato jäsenyyden arviointia sivusi

tennilä toi esille puolueemme oleellisen selonteon ja mietinnön kritiikin ja kannatan tässä ed

uskon että siinä annetaan valtuutus puolustushallinnolle ja ulkoasiainhallinnon nato kannattajille mahdollisuus teettää jatkuvasti selvityksiä joilla perustellaan yhä tiiviimpää yhteistyötä sekä naton että yhdysvaltojen kanssa

tämänkin keskustelun perusteella voi vakuuttua että eduskuntapuolueista vain vasemmistoliitto torjuu selkeästi nato jäsenyyden

esimerkiksi väite että naton kuten euroopan unionin laajentumisella on ollut keskeinen merkitys vakauden lisäämisessä ja jakolinjojen poistamisessa kylmän sodan jälkeisessä euroopassa on vähän kiistanalainen varsinkin kun toisessa yhteydessä todetaan että venäjä ei hyväksy naton laajentumista rajoilleen

kalmari ei ole nyt paikalla mutta hänen juhlintaansa työttömyyden alenemisen johdosta on syytä kyllä verrata suoraan valtiovarainministeriön suhdannekatsaukseen tältä päivältä

arvoisa herra puhemies

suomen lähialueiden turvallisuuskehityksestä selonteossa todetaan että euroopan unionin ja naton laajeneminen sekä venäjän poliittinen ja taloudellinen muutos ovat vakiinnuttaneet oloja suomen lähialueilla

kun otetaan huomioon venäjän jännitteet ja konfliktit baltian ja puolan kanssa tilannetta ei kannata kuvata vakaaksi

jos yhdysvallat ja nato tuovat näiden valtioiden myötävaikutuksella ohjustukikohtia venäjän rajoille reagoi venäjä ja seurauksena on turvallisuustilanteen kiristyminen ja varustautumiskierre itämeren alueella

riski huonompaan suuntaan myös kasvaa jos vuoden loppupuoliskolla vain pieni osa työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevista työllistyy tai löytää jatkokoulutuspaikan toimenpiteen jälkeen useimpien jäädessä työttömiksi

sitä edustavat suomelle myönnetty autonomia venäjän yhteydessä ja neuvostoliiton ajan lukuisat aloitteet pohjolan ydinaseettomuudesta ja tukikohdista vapaana alueena

vientiteollisuudessa laajasti lomautukset ovat muuttumassa irtisanomisiksi ja todelliset huiput nähdään vasta vuodenvaihteessa

siksi on valitettavaa ettei turvallisuusselonteko eikä mietintö pyri perusteellisesti avaamaan kysymyksiä joita täällä ed

laakso selkeästi asetti

ohjelma on epäkonkreettisuudessaan ja yleisyydessään lajinsa ennätys joskin se on myös lyhyydessään kuten täällä ed

vastauksia ja pohdintaa ei löydy selonteosta eikä ulkoasiainvaliokunnan mietinnöstä siitä mitä mahdollinen suomen jäsenyys aiheuttaisi pohjois euroopan turvallisuustilanteeseen ja vakauteen suomen lähialueilla ja mitä suomen liittyminen natoon aiheuttaisi suomen ja venäjän suhteisiin

se sopii ohjelmaksi mille hallitukselle tahansa ihan missä valtiossa tahansa suomesta slovakiaan unkarista ugandaan niin yleinen ja epäkonkreettinen se on

onneksi suomessa on vahva kansalaismielipide pysyttäytyä sotilasliittojen ulkopuolella ja onneksi meillä on presidentti joka nojaa tähän kansalaismielipiteeseen

mutta se on kyllä aivan oivallinen osoitus tekemättömyyden ja odottaa ja katsoa linjan julistuksesta

hallituksen tiedonanto pääministeri kiviniemen hallituksen ohjelmasta ei sisällä mitään konkreettisia toimenpiteitä hyvin hälyttävästä näkymästä esimerkiksi suomen laivanrakennusteollisuuden kriisiin varautumiseksi

laakson tapaan selonteolta ja eduskunnalta vastauksia ja pohdintaa suomen mahdollisen nato jäsenyyden vaikutuksista pohjolan vakauteen ja suomen ja venäjän suhteisiin

kuitenkin mikäli tilauksia ei saada käsillä on aivan toisenlainen rakennekriisi kuin mitä suomessa on millään toimialalla nähty

suomen valtio ja veronmaksajat ja tietenkin telakkatyöläiset joutuvat kantamaan kaikki riskit kansainvälisen teollisuusryhmän stxn omistamien suomalaistelakoiden toiminnasta ja mahdollisen alasajon seurauksista mutta joutuvat seuraamaan sivusta itse päätöksentekoa

näistä kysymyksistä hallituksen tulisi huolehtia eikä puhua ympäripyöreitä selonteossa joka osoittaa kaikille ulkopuolisille hallituksen sisäisen eripuran

lisäksi keskustelulla voitaisiin välttää se virheluulo jonka vallassa hallitus näyttää olevan ja joka lähtee siitä että jonkinlainen luonnonlaki johtaa suomen nato jäsenyyteen

eikö olisi reilua tunnustaa että jäsenyyttä on ajettu kuin jänistä pyssyn suuhun ja että siinä ei ole ollut mitään luonnollista kehitystä

herra ministeri suomi vahvistaa rooliaan unifil yk operaatiossa li banonissa

tiedossa on jo että varustamoyhtiö viking line ilmoitti kesäkuun alussa katkaisseensa neuvottelut uusista laivatilauksista tarjouksia tehneiden telakoiden kanssa

valtion kevään lisäbudjetissa päätetyt tuet ja luotto ja takuujärjestelyt eivät ole riittäneet kotimaisten tilausalushankintojen saamiseksi stxn turun telakalle

ja siksihän ruotsi on ollut rauhantilassa